mistä keskusta aikoo leikata jos emme tosissamme edes yritä torjua eurooppalaista lamaa

keskustan varjobudjetissa esitetään työn verotuksen kiristämistä

ansiotuloverotusta korottamalla kansalaisten toimeliaisuus ja ostovoima heikkenisivät mikä heikentää talouskasvua

nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen aloitetaan heti ensi vuonna mikä on erittäin tervetullut uudistus

suomi pärjää maailmalla osaamisellaan ja myös tärkeällä koulutus ja osaamissektorilla tehdään merkittäviä uudistuksia ja panostuksia joihin palaan myöhemmässä puheenvuorossa

tosiasia on että nykymenolla jatkaminen johtaa kreikan tielle

lyhytnäköisen politiikan sijaan on katsottava luottavasti tulevaisuuteen ja tehtävä rohkeasti kestävän taloudenhoidon edellyttämät uudistukset

me voimme vielä sopeuttaa talouttamme huomattavasti kivuttomammin kunhan teemme nyt itse vastuullisia tulevaisuuteen katsovia ratkaisuja ennakoivasti

uudistuksia kohti kannustavampaa sosiaaliturvaa on jatkettava

kyse on siitä jatkammeko nykyistä linjaa jossa järjestelmä mahdollistaa passivoitumisen ja syrjäytymisen vai muutammeko järjestelmää siten että kaikki ovat osallisia toimintakykynsä mukaan ja että kaikki työ kannattaa aina

nuorisotakuun tärkeä idea voi toteutua kunnolla vasta kun työ tai kouluttautuminen on nuorelle aina myös taloudellisesti sosiaalituilla elämistä kannattavampi vaihtoehto

ei aina riitä että nuorisotakuu turvaa työtä tai koulutuspaikan jos nuori laskee että kotisohvalle tukien varaan jääminen on taloudellisesti kannattavampaa

nuorisotakuuseen työ tai opiskelupaikan tarjoamiseen on siis lisättävä kannustavia elementtejä sosiaaliturvankin puolelta niin että työnteko tai opiskelu on aina joutenoloa kannattavampaa

arvoisa puhemies

edustaja peltokorvelle haluan todeta että mainitsemani perustili olisi juuri yksi mahdollinen vastaus siihen että työ olisi aina joka tilanteessa kannattavaa ja samalla perusturva voisi toteutua

hallitus on selvästi osoittanut sen että suomi on jatkossakin maa joka tuntee vastuunsa ja kantaa vastuuta globaalissa taakanjaossa

se kohottaa yksilön omanarvontuntoa ja liittää työkavereiden muodostamaan yhteisöön ja osaksi yhteiskuntaa

näiden jäljelle jäävien edelleenkin merkittävien määrärahojen lisäksi meidän keinovalikoimaan kuuluu aktiivinen vaikuttaminen niin kehitysmaiden järjestöjen kuin kansainvälisten pelisääntöjen osalta

työttömien osallisuuden ja mahdollisimman varhaisen aktivoinnin sekä tuen vastikkeellisuuden astetta on lisättävä

esimerkiksi kansainväliset pääomapaon säännöt tai energia ja ilmastoratkaisut ovat avainasemassa kehitysmaiden kehityksen kannalta

on oikein että osallistuminen ja osallistumattomuus näkyvät sosiaaliturvan määrässä työkykyisellä ihmisellä

tämä rakentaa suomen hyvää mainetta

täällä käydyn keskustelun aikana oppositio on keskittynyt ennemminkin pikkunäppäriin välihuutoihin tai yksittäisten säästöjen ruotimiseen sen sijaan että esitettäisiin todellisia vaihtoehtoja tai vaihtoehtoja kokonaisuudesta tai arvioitaisiin hallituksen ohjelmaa strategisena kokonaisuutena

pidän tärkeänä että jatkossa osallistavan sosiaaliturvan pilotointi ja kehittäminen edistyvät

siltä vaikuttaa

hallituksen ohjelma kuitenkin siinäkään että hallituksen ohjelmassa velkaantuminen käännetään niin että tärkeät hyvinvointiyhteiskunnan palvelut saadaan pelastettua ja turvattua myös tulevaisuudessa

ylivelkaantunut maa ei kykene huolehtimaan heikoimmista

yrittämisen ja ennen kaikkea työnteon kannustavuutta parannetaan ja luodaan edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle parantamalla suomen kilpailukykyä

puolestaan sitä että koulutuksesta säästetään eniten on vaikea puolustaa mutta tässä kokonaisuudessa on nyt ennen kaikkea keskityttävä siihen että nämä säästöt tehdään kokonaisuuden kannalta mahdollisimman järkevästi niin että ne ovat mahdollisimman vähän haitaksi suomen tulevaisuuden menestykselle

myös normitalkoot etenevät kauppojen aukioloja vapautetaan kaavoitusta joustavoitetaan kuntaliitosten irtisanomissuoja järkeistetään

arvoisa puhemies

uskottavasta puolustuskyvystä on huolehdittava ja puolustusmäärärahat on saatava eduskunnan parlamentaarisen ryhmän esittämälle tasolle kuten on hallitusneuvottelujen henki ollutkin

lopuksi vielä pieni yksityiskohta ohjelmasta

nimittäin hevosalan yrittäjien työpaikkojen ja ennen kaikkea myöskin tyttöjen ja poikien tasa arvoisten harrastusmahdollisuuksien kannalta on erittäin merkittävää se että hevosenlannan poltto sallitaan koska se on hevosalan työpaikkojen ja myös harrastusmahdollisuuksien kannalta yksittäisistä asioista merkittävin mitä voidaan tehdä tyttöjen harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi

ratsastushan on tyttöjen eniten suosima harrastuslaji ja se ei ole ollut yhteiskunnan tukien taholta ihan samalla viivalla esimerkiksi monien palloilulajien kanssa joten minusta oli aika hassua että nimenomaan tämä lannanpolttokysymys vedettiin esiin siinä vaiheessa kun hallitusohjelman tasa arvokirjauksia arvioitiin

hallitus on joutunut toki säästämään kaikesta muusta paitsi yhteiskunnan ydintoiminnoista eli maanpuolustuksesta ja sisäisestä turvallisuudesta

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

aamulehti lahjoitti minulle tämän kauden alussa huoneentaulun joka muistuttaa että olen luvannut tehdä kaikkeni sen eteen että kauppojen aukioloaikoja vapautetaan

arvoisa puhemies

pääministeri alexander stubbin hallituksen ohjelmalla turvataan vastuullisen taloudenpidon jatkuvuus ja myös rakenteellisten uudistusten jatkuvuus

tampereen ratikkahanke on tärkeä paitsi sujuvan liikenteen ja elämäntavan myös koko kaupunkiseudun vetovoiman ja maankäytön edistämiseksi

arvoisa rouva puhemies

käsittelemme parhaillaan hallituksen esitystä täydellisestä liikeaikalain kumoamisesta joka on siis ollut tavoitteenani jo pitkään

nyt on seudun kuntien paikka osoittaa riittävää kaavoituksen vauhdittamista ja asuntorakentamisen lisäämistä jotta ratikasta saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti ja sijoittaminen hankkeeseen kannattaa

haluankin osoittaa hallitukselle kiitokset ripeistä toimista tässä turhaa sääntelyä poistavassa ja valinnanvapautta lisäävässä sekä kaupan alan työpaikkojen ja kasvun kannalta tärkeässä asiassa

on valitettavaa että keskusta puheenjohtaja sipilän johdolla on asettunut vastustamaan tätä tampereen seudun kannalta todella tärkeää ja tamperelaisten ja koko pirkanmaan toivomaa hanketta

suomen vastuullinen taloudenhoidon linja jatkuu jotta suomi on hyvinvointiyhteiskunta myös tulevaisuudessa ja jotta luottoluokituksemme ei laske

jatkossa kaupat ja parturi kampaamot voivat siis pitää oviaan auki tai kiinni oman harkintansa perusteella ilman että esimerkiksi tiettyjen juhlapäivien aukioloihin tarvitsee hakea erikseen poikkeuslupaa

ensinnäkin hallitus antaa syksyllä eduskunnalle esityksen kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisesta kuntatalouden kestävyyden vahvistamiseksi

on hyvää myös se että parturi kampaajat eivät enää joudu maksamaan satoja euroja erikoisluvasta saadakseen harjoittaa ammattiaan juhlapyhinä

toiseksi sote palvelu uudistus tehdään jotta keskeiset palvelut turvataan laadukkaasti myös tulevaisuudessa

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

kaupan alan toimijat ovat itse arvioineet että aukioloaikojen vapauttaminen vaikuttaa merkittävästi alan kykyyn tarjota työtä ja kilpailla vaikkapa kansainvälisiä nettikauppoja vastaan tai niiden kanssa

työllisyysvaikutusten lisäksi vapaammat aukioloajat lisäävät ennen kaikkea kuluttajien vapautta ja helpottavat arkisten asioidemme hoitoa

kataisen hallituksen toteuttama yhteisöveron merkittävä kevennys on esimerkki positiivisesta signaalista joka on jo alkanut tuottaa tulosta

kuluttajalle voimassa oleva sääntely lukuisine poikkeuksineen on sekavaa kun aukiolot ovat riippuneet muun muassa myymälän toimialasta sijainnista pinta alasta kellonajasta viikonpäivästä ja kalenterikuukaudesta puhumattakaan juhlapyhistä poikkeuslupakäytäntöineen

eduskuntaryhmämme on myös kuullut yrittäjiä ja sitoutunut sen perusteella yrittäjyyden esteiden poistamiseen ja yrittäjyyden edellytysten parantamiseen

lisäksi jo tehtyjä päätöksiä on osattu arvioida uudelleen

aukioloaikojen vapauttaminen on selkeä ja konkreettinen teko hallitukselta kohti joustavampaa ja ketterämpää suomea

liikeaikalain kumoaminen antaa myös kaivatun piristysruiskeen työllisyys ja talouskehityksellemme

tässä yhteydessä on hyvä muistaa myös se että liikeaikalakiin sisältyy sääntelyä jolla turvataan kauppakeskusten pienyrittäjien oikeus viikoittaiseen vapaapäivään

siksi olemme valmiit tekemään tarvittavat vaikeatkin ratkaisut

vain työllä ja teoilla kannustetaan suomi uuteen nousuun

tulevaisuudessa näiden pienyrittäjien asema turvataan siirtämällä asiaa koskevat säännökset lakiin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa eli tämä pienyrittäjien oikeuksien asia on huomioitu

kaiken kaikkiaan kuluttajien valinnanmahdollisuudet lisääntyvät kun asiointi tiettyinä päivinä ei ole enää sidottu kaikkein pienimpiin ruokakauppoihin jotka eivät välttämättä aina ole sen lähempänäkään kuin isommat

herra puhemies

iloitsen siitä että esteitä koulutuksen laajentamisen tieltä karsitaan ja yritykset pääsevät tarjoamaan nuorille sujuvan väylän opin tielle ja työelämään

oppisopimuskoulutuksesta on keski euroopassa muodostunut keskeinen nuorten työelämään kouluttautumisen väylä jossa mestari opettaa kisällille ammatin ja maksaa tälle opiskelun ajan kisällin palkkaa

oppisopimusopiskelijan palkkaa onkin verrattava opintotuella elävän opiskelijan tulotasoon ei ammattiosaajan palkkaan

kannustan teitä ministeri gustafsson edelleen etsimään konkreettisia keinoja oppisopimuskoulutuksen laajentamiseksi jotta yrityksiä kannustetaan tarjoamaan nuorille sujuva väylä työelämään

arvoisa puhemies

hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa on kyse siitä että asioita tehdään uudella tavalla ja rakenteita uudistetaan jotta suomalaisten palvelut turvataan kestävästi ilman että tuleville sukupolville jätetään kohtuutonta velkataakkaa

rakenneuudistukset eivät ole leikkauksia

ne ovat toimintatapojen muutoksia tehtävien karsintaa ja tehtävien uudelleenjärjestelyä siten että tuottavuus kohenee

ne ovat käytäntöjen verotuksen ja tulonsiirtojen kehittämistä siten että yhä useampi pääsee töihin ja yhä useamman kannattaa ottaa työtä vastaan

on hyvä huomata että näiden välttämättö mien uudistusten vastustaminen tarkoittaa itse asiassa suomalaisten palveluihin kohdistuvien leikkausten kannattamista

tekemättä jättäminen ei siis ole todellinen vaihtoehto tässä tilanteessa rakennepaketti kun perustuu suomen kestävyysvajeen nujertamiseen

normeja puretaan mikä antaa kunnille paremmat mahdollisuudet selvitä vaikeassa taloustilanteessa ja tehdä joustavammin ratkaisuja jotka ovat oman kunnan alueella parhaita

valinnanvapaus ja luottamus kuntapäättäjiä kohtaan voi tuoda luovuutta palvelujen järjestämiseen ja paremman tuloksen kuin tiukka ja saneleva ohjaus

arvoisa puhemies

mitä pidempiä työuria teemme ja mitä useampi suomalainen saadaan mukaan työelämään sitä kestävämmällä perustalla hyvinvointimme ja maan talous ovat

työurien ja työn tarjonnan suhteen edetään kun hallitus on päättänyt toimista joilla työuria pidennetään alkupäästä

arvoisa puhemies

näitä ovat muun muassa opintotuen kehittäminen valmistumista nopeuttavaksi korkeakoulujen hakijasuman purku sekä korkeakoulujen rahoituksen uudistaminen

nuorten oppisopimuskoulutusta kehitetään luomalla nuorten oppisopimuskoulutukseen ennakkojakso joka toteutetaan ei työsopimussuhteisena

kokoomuksessa olemme esittäneet että nykyisen oppisopimuskoulutuksen rinnalle tai tilalle luodaan nuorille rajattu koulutustyösuhde jonka palkka voi olla alempi kuin nykyisessä oppisopimustoiminnassa ja jossa opiskelijalla olisi edelleen oikeus opintorahaan ja muihin opintososiaalisiin etuuksiin

eläkeikään liittyvät toimet ovat kolmikantaisessa valmistelussa siten että lakeja voidaan alkaa valmistella nykyhallituksen toimesta

esityksellä raivattaisiin esteitä nuorten koulutuksen ja työllistymisen tieltä

koulutustyösuhdemallissa nuorelle maksettava palkka kasvaisi sitä myötä kun hänen osaamisensa karttuisi

kannan kyllä huolta siitä miten nämä mittavat toisen asteen säästöt toteutetaan vaarantamatta laadukasta opetusta opetuksen sisältöä lukioissa ja ammattikouluissa ja samalla vaarantamatta toisen asteen duaalimallia ja vielä pitäisi erityislukioiden asemakin saada turvattua

rakenteellisen työttömyyden vähentäminen etenee kun hallitus on päättänyt ottaa käyttöön työttömyysturvan ja asumistuen suojaosuuden sekä työttömyysetuuden ennakkomaksun

lukiokoulutukseen kohdistuvat säästöt vaikuttavat kuitenkin koulutuksen järjestämiseen ja väkisin toimipisteiden määrään

monella paikkakunnalla lukiokoulutusta järjestetään perusopetuksen yläkoulun yhteydessä jolloin samat opettajat ovat opettaneet sekä lukion että yläkoulun puolella

arvoisa puhemies

kotihoidon tuen uudistus paitsi lisää työvoiman ja työn tarjontaa myös osaltaan nostaa naisia palkkakuopasta

miten varmistetaan se että lukioverkon mahdolliset muutokset eivät vaikuta pätevien kelpoisten aineenopettajien määrään yläkouluissa ja siten myös yläkoulujen opetuksen järjestämiseen ja sen laatuun

rakennepäätöksen yhteydessä tehty päätös vanhemmuuden kustannusten jakamisen selvittämisestä pitää viedä pikimmiten pidemmälle

pelkkä vanhemmuuden kustannusten jakamisen eri mallien selvittäminen ei yksin riitä vaan on edettävä mahdollisimman pian tekoihin ja tehtävä asiassa päätöksiä

kyse on ennen kaikkea yrittäjyyden edistämisestä ja mahdollisuuksien tasa arvon luomisesta työmarkkinoille kun naisvaltaisten alojen palkanmaksukyky paranee ja nuorten naisten mahdollisuudet vakituiseen työsuhteeseen paranevat kun ylimääräinen äitiriski työnantajilta poistuu